arvoisa puhemies

tapasin tänään pienen mutta hyvin innovatiivisen keskisuomalaisen kinnulan kunnan edustajia ja kuulin kyllä hyvin pelokasta puhetta siitä että kun täällä keskustellaan niin kovalla kielellä ja puhutaan pakosta ja ylhäältä ohjaamisesta

uudella verosopimuksella siis pyritään estämään se että verovelvolliset siirtävät eläkkeensä maksettavaksi sellaisesta maasta jossa verotuksen taso on matalampi kuin suomessa

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu liikunnasta sekin on tärkeää ammatillisessa koulutuksessa ja varmasti tulevissa tuntijako ohjelmissa tulemme myös katsomaan sitten toisen asteen osalta kokonaisuutta mitä noiden liikuntamäärien ja terveystiedon määrien ja niin edelleen pitää olla molemmissa oppilaitosasteissa

kyllä me sosialidemokraatit olimme valiokunnassa tämän kokonaisuuden takana ihan täysillä ja me olimme tätä esittämässä hallituksessa ihan yhtä lailla kuin kokoomus ja muut hallitusryhmät

rahoituksen muutoksilla luomme sitä kaivattua tehokkuutta panostamalla tutkinto ja opintoprosessien laatuun muun muassa työllistymisen sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan perusteella

pyrin omalta osaltani kyllä rauhoittamaan tätä tilannetta eikä ole suinkaan tälle uudistukselle varmasti hyväksi että täällä nyt lietsotaan tällaista pakkohenkeä jota ei todellakaan tämän puitteissa ole tarkoitus kenenkään tehdä vaan nimenomaan kuunnella niitä kuntia ja käydä läpi niitä hyviä palvelumalleja ja toimintamalleja mitä kunnissa jo nyt on

arvoisa puhemies

täällä on tämä oppivelvollisuusiän nostaminen otettu nyt eräänä asiana mukaan tähän ja siinä on pieni vaara että nyt lähdetään liikaa käsittämään väärin mitä se oikeasti tarkoittaa

arvoisa puhemies

mutta demokratiakasvatus on myös hyvin tärkeää ammatillisen koulutuksen osalta ja silloin me puhumme kansalaisten halusta vaikuttaa mennä esimerkiksi äänestämään

minulle on yritetty monelta taholta vakuuttaa että toisesta pohjoismaasta toiseen muuttavien eläkeläisten eläkeverotus on oikein säädetty ja että he maksavat samalla tavalla kuin työnsä kotimaassa tehneet

nuoret ovat olleet tässä jossakin vaiheessa vähän vaisumpia ja toivotaan ja uskotaan nyt että tämän esityksen myötä myös tuo demokratiakoulutus toisi tähän positiivista vaikutusta

en ymmärrä edustaja vahasalon näkemystä että tässä ei olisi tällä esityksellä mitään tekemistä

tässä on yksi niistä

hyväksymällä esitetyn mallin suomessa asuvan henkilön ruotsista ja suomesta saadut eläkkeet laskettaisiin yhteen ja tälle yhteenlasketulle tulolle määrättäisiin suomessa vero kuten henkilölle joka saa kaiken tulonsa suomesta ulkomailta saatu tulo verotta lähde vaatisi

lakiehdotuksen tarkoitus kuten täällä on todettukin on nimenomaan laajentaa valtionavustusten saamisen edellytyksiä eikä lakiehdotus rajoita esimerkiksi alueellisten liikuntajärjestöjen mahdollisuutta avustuksen saamiseen

uudistuksella tavoittelemme myös ammattikorkeakoulujen kansainvälistymisen edellytyksiä

te kyllä esititte sanomalehti keskisuomalaisessa heti tuon perjantain käsittelyn jälkeen haastattelussa mielipiteen että tätä lakia ei pitäisi viedä eteenpäin

mutta kysymys ei suinkaan ole siinä mielessä perusopetuksen jatkamisesta yhdellä vuodella vaan se on myös nimenomaan näitä nuoria varten joilla ei ole selvää oppimisväylätietä vielä selkiytynyt omassa tulevaisuudessaan toisella asteella niin että ei oikeastaan puhuta siinä mielessä perusopetuksen jatkosta

tähän yhteyteen sivistysvaliokunta halusi lausua erityisesti koulutusviennin edistämiseksi lausuman jossa todetaan että koulutusviennin edistämiseksi lainsäädännöllisiä esteitä tulee selvittää

aluehallintovirastot vastaavat liikunnan aluehallintotehtävistä

tähän liittyen tärkeää on todeta vielä että uusissa tutkinnon perusteissa tullaan vahvistamaan demokratia asioiden lisäksi myös tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta työelämän pelisääntöjen tuntemusta joka on todettu tärkeäksi politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä tieto ja viestintätekniikkaa sekä viestintävalmiuksia yrittäjyysosaamista ja niin edelleen

tätä valiokunta esittää tehtäväksi esimerkiksi niin että erotetaan normaalina opetuksena tarjottava tutkintokoulutus ja koulutuksen vientinä toteutettava tutkintokoulutus selvästi toisistaan

arvoisa puhemies

ammatillista koulutusta on kehitetty viime vuosina enemmän kuin lukiokoulutusta ja nyt on tietenkin hyvin tärkeää että me katsomme koko toista astetta eli myös lukion on nyt saatava sijansa tässä kehitystyössä

paluumuuttajan veroja laskettaessa huomataan että on tapauksia joissa suomen maksuunpanemat verot ja maksut ovat suuremmat kuin suomen maksama eläke on

kansainvälinen työelämäyhteys kansainväliset tutkinnot ja muu osaamisemme suuntaaminen kansainvälisille markkinoille on erittäin tärkeä eteenpäin vietävä koulutuspoliittinen asia

huomattava on että saman tulon kaksinkertainen verotus on eussa kielletty

tässä salissakin jo kovasti keskusteluttanut terveydenhuoltoasia on vielä ratkaisematta ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden osalta

arvoisa puhemies

kaikessa kehittämistyössä pitää lähtökohtana olla opiskelijan mahdollisuudet rakentaa monipuolinen joustava ja itselleen sopiva opinpolku

kaikkein paras olisi ratkaisu jossa kaikki opiskelijat kuuluisivat tuon terveydenhuollon piiriin ja terveydenhuolto kuuluisi suoraan opiskelijalle esimerkiksi oppilaskunnan kautta kuuluvaksi

uudistuksen myötä ammattikorkeakouluja yhtenäistetään monella tavalla

pystyvätkö kaikki paluumuuttajat löytämään todisteet maksetuista maksuista ja tälläkin hetkellä suuri määrä suomalaisia odottelee ruotsin puolella asiantilan paranemista jotta he voisivat palata suomeen

ongelmana on vapaaehtoisuus ja opiskelijat pitäisi saada tasa arvoiseen asemaan yliopistopuolen kanssa

nyt käynnissä olevat pilottikokeilut kahdessa ammattikorkeakoulussa saimaa ja seinäjoki ovat osoittaneet että käytäntö on ollut toimiva

nyt tekeillä olevassa ammattikorkeakoulu uudistuksessa on tavoitteena luoda lainsäädännöllisesti puitteet ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakouluille joiden tulisi olla tietenkin myös kansainvälisesti arvostettuja itsenäisiä ja vastuullisia osaajien kouluttajia alueellisen kilpailukyvyn huolehtijoita työelämäuudistajia ja innovaattoreita ja niin edelleen

tätä väliraporttia tai raportointia tästä kokeilusta tulisikin sitten hyödyntää tässä lopullisessa ratkaisussa ja kuten täällä on useassa puheenvuorossa jo todettu ja ministerikin varmaan kerkisi tuosta jo poistua mutta varmaan ottavat tämän huomioon tässä halutaan edetä myös rivakasti ettei tämä terveydenhuollon osuus sitten jää tällä hallituskaudella vaikka esimerkiksi ratkaisematta

arvoisa puhemies

lähetystöjen verkon ylläpitäminen on suomelle tärkeää ja tärkeää on myös se miten tuota verkkoa ja toimijoita käytetään hyväksi niiden edustaessa meitä

toisaalta suurta eläkettä suomesta ja ruotsista nostavalla on nykymallissa pienempi kokonaisverotus kuin pelkästään suomesta eläkettä nostavalla ja uudessa mallissa heidän verotuksensa nousee samalle tasolle kuin vain suomesta eläkettä saavilla

mutta en pidä suotavana sitä että asetamme vastakkain edustustojen työn ja kehitysavun mikä tässä on minun mielestäni tapahtunut ja siinä mielessä on hyvin surullista tämä vähennys kehitysapurahasta

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välinen yhteistyö muuttuu uudistuksen myötä helpommaksi esimerkiksi tukipalvelujen kuten kirjasto ja opiskelijapalvelujen osalta ja uudistuksella päästään kehittämään ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöjä siten että ne omalta osaltaan varmistavat suomalaisen yhteiskunnan toimintaedellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

esitystä ei siis mielestäni voi näillä perusteilla kannattaa sillä tämän myötä suomi on uudistamassa ruotsista suomeen palaavien eläkeläisten verotusta tavalla jossa verotus kiristyy varsinkin pienituloisilla eläkkeensaajilla

perussuomalaisten ajatus kansalaisten lahjoituksella tehtävästä kehitysavusta ei ole millään tavalla pitkäjänteistä työtä ja kun ministeri taisi ykkösaamun lähetyksessä tämän todetakin niin toivon että kerrotte vielä uudestaan näkemyksenne tästä nimittäin se on ihan oikea

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan tällä uudistuksella parannetaan ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia suoriutua perustehtävistään ja yksi näistä perustehtävistä on edelleen se aluevaikuttavuus joka syntyy koulutuksen tutkimus ja kehitystyön sekä alueellisen tehtävän kokonaisuudesta

automaatiojäsenyys vahvistaisi opiskelijakunnan asemaa kaikkien ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden yhteisönä samaan tapaan kuin kaikissa muissakin tutkintokoulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa

uuden ammattikorkeakoululain myötä ammattikorkeakouluhallituksen rooli on muuttumassa vahvemmaksi kun ylläpitäjän rakenteesta luovutaan ja kaikista ammattikorkeakouluista tulee osakeyhtiöitä

muutos merkitsee opiskelijakunnan roolin huomattavaa vahvistumista ammattikorkeakouluhallinnossa ja opiskelijakunnan asema yhteiskunnallisena toimijana kasvaa myös nykyisestä

tällä hetkellä opiskelijakunnalle ei ole osoitettu erikseen taloudellisia resursseja lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen joten ne ovat riippuvaisia ammattikorkeakouluilta saatavista avustuksista

ammattikorkeakoululain myötä on syytä uudistaa myös opiskelijoiden terveydenhoito niin sanotun yths mallin mukaisesti josta täällä on jo moni puhunut

ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon puutteet ja vallitseva epätasa arvoisuus yliopisto ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä ovat erittäin tärkeitä perusteita ythsn palveluiden laajentamiseksi kaikkien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön

korkeakoulusektorille on syytä luoda yhdenmukainen malli tässä asiassa

on turha herätellä ihmepeikkoja duaalimallin katoamisesta ja muusta

mikäpä paremmin määrittelisi tulevaisuutemme onnistumisia niin työelämässä kuin yhteiskunnassa yleensä kuin osaamisen kehittäminen ja siinä mielessä tulevaisuusvaliokunta on tehnyt tässä hyvin tärkeää työtä

peruskoulumme on saavuttanut mainetta kansainvälisesti jo kauan aikaa ja voimme olla siitä ylpeitä mutta sen ylpeyden ylläpitäminen ja hyvän ylläpitäminen vaativat kyllä meiltäkin toimenpiteitä

arvoisa puhemies

muun muassa aivotutkimuksissa jos käydään läpi viimeaikaisia tutkimuksia on todettu että internetin käyttö on muuttanut meidän lukemisemme tapoja paljon elikkä se vaikuttaa meidän oppimisemme tapaan

kansanopistot muodostavat maakunnan kattavia oppilaitosverkostoja eri puolilla suomea ja ne edistävät omalla tärkeällä toiminnallaan koulutuksellisen tasa arvon ja moniarvoisuuden toteutumista

opistoilla on hyvinkin monipuolinen vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen tarjonta sekä usein myös sellaisia koulutusaloja joita ei ole muualla maakunnassa tarjolla

elikkä nämä kaikki ovat asioita jotka pitäisi pystyä hyödyntämään siinä kun pohditaan minkälaista on se tulevaisuuden oppiminen minkälaisia asioita me tarvitsemme eniten että saamme lapsistamme sitten tulevia huippuosaajia

esityksen tarkoituksena on varmistaa turvakotipalvelujen tuottamisen rahoitus niin että turvakotipalvelu olisi jokaisen sitä tarvitsevan saatavilla asuinpaikasta riippumatta

esimerkiksi meillä keski suomessa toimii useita kansanopistoja ja jokaisella opistolla on omat erityispiirteensä mutta yhdistävänä tekijänä on muun muassa vapaa sivistystyö tietenkin ja aito halu ja kiinnostus vastata kullekin ajalle ominaisiin sivistystarpeisiin

täällä on peräänkuulutettu oppimisen mallia työtapamallia ja niin edelleen mutta näitä malleja on olemassa tuolla maailmalla ja meidän kouluissamme pilvin pimein ja meidän pitää vain löytää ne sieltä ja saada ne toimimaan

ykn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta käsittelevä cedaw komitea onkin antanut suomelle vuosien varrella huomautuksia muun muassa turvakotipalvelujen vähäisyydestä naisiin kohdistuvan väkivallan uhreille

kansanopistoilla on varmasti tarpeensa jatkossakin mutta muuttuvassa ajassa on pysyttävä mukana ja kansanopistojen kannattaa enenevässä määrin tehdä yhä enemmän yhteistyötä

itse vierailin vähän aikaa sitten varkaudessa repokankaan koululla jossa on aivan valtavan hienosti otettu käyttöön yhteistoiminnallinen oppiminen ja tiimityömalli opettajien keskuudessa

uskon että nämä entistä selkeämmät rahoituslinjaukset auttavat tekemään entistä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa vapaata sivistystyötä ja uudistuksen jälkeen vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät voivat ennakoida rahoituksen tasoa nykyistä paremmin ja oppilaitokset voivat keskittyä nykyisen suoritemäärän kasvattamisen sijaan toiminnan laadun kehittämiseen

tavoitteena olisi kehittää turvakodeista tietyn minimikoon täyttäviä kodinomaisia palveluyksiköitä

ympärivuorokautisen toiminnan minimihenkilöstö on seitsemän työntekijää ja turvakotien henkilöstömäärä vaihtelee riippuen siitä kuinka iso turvakoti on ja onko se ehkä erikoistunut johonkin toimintaan

mielestäni myönteistä on myös se että oppilaitosten ylläpitäjien yhdistymiset tai niiden toiminnassa tapahtuvat muut muutokset voidaan ottaa kuitenkin joustavasti huomioon valtionosuutta myönnet täessä

lainmuutos selkeyttää myös turvakotipalvelujen tuottamista suomessa kohtelee turvakotipalvelujen tuottajia yhdenvertaisemmin sekä takaa paremmin myös palvelun laadun turvakodin sijaintipaikkakunnasta riippumatta

turvakotipalvelu määritellään lainsäädännössä ympärivuorokautiseksi asiakkaalle maksuttomaksi kriisityön yksiköksi johon lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä oma aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana tarvittaessa myös nimettömänä

arvoisa puhemies

kylläkin olen siihen yhtynyt ihan sen takia että näen että näille ihmisille täytyy tämä asia selvittää ja täytyy tuoda nämä oikeat asiat esille mitä tässä tavoitellaan

arvoisa puhemies

sanoitte ministeri että pääosin sdp oli aikaisemmin tämän lain takana

täytyy muistaa että pääosin ja nythän on käyty lausuntokierros ja nyt on selvitetty niitä kohtia jotka ovat menemässä täysin mönkään joihin me haluamme nyt puuttua ja tarttua että se alkuperäinen tavoite sivistysyliopiston tieteellisestä tutkimuksesta opetuksellisesta vapaudesta olisi turvattu

olen ymmärtänyt että ministeri on hyvinkin tietoinen tästä asiasta ja hän on täällä maininnutkin myös tämän thln osuuden tässä arvioinnin puolessa paikkamäärän riittävyyden suhteen

elikkä tätä me haluamme olla nyt turvaamassa että meillä olisi jatkossakin oikea vapaa yliopisto joka pystyy tekemään oikeaa tutkimus ja tiedetyötä

hyvänä pidän sitä että turvakotipalvelun tarve tarjonta ja palvelun tuottaminen valtakunnallisesti tulee arvioida säännöllisesti esityksen mukaan viiden toimintavuoden jälkeen esimerkiksi

tuolloin turvakotitoiminnan rahoitus on saatu vakiinnutettua eri puolilla suomea tarvetta vastaavaksi ja sitä voidaan tarkastella sosiaali ja terveydenhuollon toimintakentän osana ja näin voidaan arvioida turvakotipalvelun toimintaympäristöä aina uudelleen

arvoisa puhemies

tarvetta vastaavan turvakotipalvelun paikkamäärän saavuttaminen edellyttää kuitenkin vuotuisen määrärahan nostamista vastaavalle tasolle paikkamäärän lisäyksen kanssa

heinoselle täytyy nyt kyllä todeta että kyllä selvisi ihan se että tässä rakennetaan kokoomuslaista peruskoulua joka on täysin eriarvoistava koulu jossa jaotellaan duunarin lapset ja eliittilapset ja niin edelleen

myös talousvaliokunta on mielestäni kiinnittänyt huomiota juuri oikeisiin asioihin kuten paremman tutkimustiedon hankintaan pienyrittäjien aseman parantamiseen sekä oikeuslupakäsittelyn keskittämiseen